eli se että samaan aikaan kun taloutta sopeutetaan vastuullisesti ja viisaalla tavalla ei ylisuurin sopeuttamistoimin vaan juuri sellaisin kuin mitä siihen aikaan tarvitaan me satsaamme työllisyyteen kasvuun ja annamme heti työllistävän lisätalousarvion siinä samassa yhteydessä on erittäin tärkeä seikka

toivon että jatkatte talkoita senkin puolesta että esimerkiksi nämä turhat energiatodistukset saataisiin vanhoissa pientaloissa vapaaehtoisiksi mitä olemme työstäneet

se ei mielestäni riitä syyksi että sanotaan okei että me täällä julistamme ja pelastamme ympäristöministeriötä kun nyt pitää tässä ja nyt tässä tilanteessa pelastaa koko ympäristöhallinto

mutta ed

kyllä minä sanon että kun täällä neuvoja ei haluta välttämättä meidän tarjoamaltamme lauri ihalaiselta kysyä niin kysykää neuvoa esimerkiksi lasse laatuselta

manninen minä voisin kysyä teiltä kun teidän ministerinne mauri pekkarinen jo yli vuosi sitten vaati että nyt olisi aika näiden jatkuvien kuntaleikkausten ohella saada nyt hyväosaiset lamatalkoisiin

samalla perusteluissa tunnustetaan televisio ohjelmien lähetysoikeuksien hankinnassa tapahtunut ja edelleen tapahtuva kehitys

se on miljardin verran vakuudetonta ja jos siellä rysähtää niin se on valitettavasti noin puolisen miljardia suomalaisen veronmaksajan piikkiin ja se on todella ikävä asia ja kukaan ei näin toivo tapahtuvan

ja minä olen siitä kaikkein eniten huolissani että ministeri tiilikaisella on nyt tuolla taustallaan kovin heikko voisin sanoa vähän huono hallitusohjelma

puhemies

huoli on juuri se että tietyllä säännöstelyllä myös turvataan palveluita ja suojellaan heikompia

tällä hetkellä osa lähettäjäyrityksistä hankkii suomessa lähetysoikeuksia ohjelmien oikeudenhaltijoilta niin että oikeudet kattavat koko suomen alueen ja eri jakelutiet

kiinnitin huomiota hänen erinomaiseen kolumniinsa aamulehdessä viime viikolla jolla hän vihelsi hallitukselle jäähyn rangaistuksena tai rikkeestä liikaa pelaajia kentällä eli siitä että hallitus haluaa omilla toimillaan ryhtyä päättämään palkoista

kun me taas käymme jossain laajemmassa kokoonpanossa tätä keskustelua niin aika usein minä olen kuullut hallituspuolueiden edustajilta että kun sosialidemokraatit vaihtoi se saa sosialidemokraattien kertoneen vaihtoehdossaan asioita joita emme ole koskaan edes esittäneet tai he väittävät että meillä ei ole vaihtoehtoa tai jotain muuta

silloinhan pääministeri vanhanen kertoi koko suomen kansalle että nämä kreikka tukipäätökset ovat erittäin hyvä bisnes

se on huono siinä suhteessa että ihan oikeasti täällä kasvukeskuksissa missä kiperästi tarvitaan lisää kohtuuhintaisia koteja tämä ohjelma on nyt ottamassa sitten valtion tukia muun muassa pois ja tekemässä monia heikennystoimia

työttömyys ei näytä parantumisen merkkejä pitkäaikaistyöttömyys pahenee nuoria työttömiä on aivan liikaa ja samaan aikaan työllisyysmäärärahoja leikataan

on juuri päätetty uudistaa kirjastolakia jotta saisimme turvattua kansalaisille kirjastopalvelut lähikirjastot

ja on erittäin tärkeää huomata erittäin tärkeää huomata että nyt tämä hallitus todellakin tilanteessa jossa joudutaan tekemään kiperiäkin säästöpäätöksiä joudutaan korottamaan joitakin veroja samaan aikaan johonkin satsaa lisää

arvoisa herra puhemies

manninen analysoida hallituksen sosiaalista oikeudenmukaisuutta tästä näkövinkkelistä

jos ohjelmiston lähettäminen maanpäällisessä tai kaapeliverkossa on edelleen lähettämistä mutta lähettäjäyritys on sopinut myös sitä koskevista oikeuksista ohjelmien oikeudenhaltijoiden kanssa ja maksanut korvauksen tekijällä tai ohjelman muulla oikeudenhaltijalla ei ole oikeutta saada toista korvausta vaatimalla korvausta edelleen lähettäjältä

lasten ikäihmisten meidän kaikkien ystäviä ovat kirjastot ja minä todella nyt pelkään että kun säädetään laki että lakia ei tarvitse noudattaa niin käy niin että kirjastot säästetään hengiltä

nyt minä ymmärrän kyllä miksi näitä ei tunneta

sen verran ehkä haluan tässä puheenvuorossa loppuun todeta kun täällä nousi jälleen kerran tämä hyvin tuttu kysymys velasta että olen todella sitä mieltä että meidän pitää kantaa huolta meidän velkaantumisestamme

viime kaudella monta kertaa kysyttiin miten saamme meidän ikäihmisillemme riittävästi vaikka palveluasumista ja muuta ja me suunnittelimme että koska tämä tarve kasvaa investointiavustusta nostetaan

siksi kun sali on tyhjä

nyt te haluatte julkisiakin velkoja saneeraukseen ja silloin kyllä myös suomalainen veronmaksaja menettää niitä rahoja joita te lompakko auki kävitte sinne luovuttamassa

nyt satsataan lisää työttömyyden hoitoon ja erityisesti toteutetaan tämä pitkäaikainen sydämenasia eli se että ketään nuorta ei jätetä yksin sanotaan kertakaikkisesti nuorisotyöttömyydelle stoppi ja nollatoleranssi ja nyt nuorisotakuu toteutuu sitten täysimääräisesti jo ensi vuoden alusta

mutta kaikkialle muualle kollektiivisesti kyllä osoitan sormea ja kysyn miksi ihmeessä näin

on tullut yllättäviä vastauksia ensinnäkin se että kokoomuksen perusfilosofia on nyt sitten muuttunut ja kokoomus hyväksyy sen että eläkkeensaajilla on kireämpi verotus kuin palkansaajilla

tässä hallituksen esityksessähän on kolme asiaa mitkä tällä hetkellä ovat käsiteltävänä neljäs on muuten tulossa se must carry asia mistä puhuimme silloin viime viikolla se on nyt parhaillaan lausuntokierroksella

tämä edellä sanottu tarkoittaa sitä että lähettäjäyrityksen on hankittava kaikki oikeudet joita tarvitaan ohjelmistojen lähettämistä varten sekä lähettäjäyrityksen itsensä harjoittaman lähettämisen että muiden harjoittaman edelleen lähettämisen osalta

eli tästä olen kantanut huolta ja toivon että ministeri tiilikainen nyt kuuntelee meitä täällä oppositiossa koska me olemme mielellämme sitä yhteistä tavoitetta edistämässä että täällä ihmisillä olisi kohtuuhintaisia koteja

niin usein me kuulemme jopa ministeritasolta että sosialidemokraatit esittävät sitä ja tätä ja nyt olisi tilaisuus keskustella siitä mitä me tosiasiassa kaikkinensa esitämme

toinen yllättävä mikä tuli ilmi edustaja tolppasen puheenvuorossa oli se että perussuomalaiset ilmeisesti eivät nyt tiedä mitä nämä veroesitykset tarkoittavat

puhemies

samoin se että tässä lisätalousarviossa on sisällä muun muassa koulujen ja joidenkin kunnallisten rakennusten päiväkotien sairaaloiden kunnostamista varten erityisiä määrärahoja on tosi tärkeä asia

ja tietenkin siihen nähden kun puhutaan tästä byrokratiasta ja kaikista näistä tavoitteista mitkä meillä sinänsä ovat yhteisiä olisin halunnut kuulla tästä energiatodistuksesta pientalojen osalta vanhojen omakotitalojen osalta kun siellä oli myös työ eduskunnan edellyttämällä tavalla käynnissä ja en ole kuullut katsausta missä vaiheessa siellä nyt mennään

se on myönteinen palaute vaikka jokaisessa näissä on kompromisseja taustalla niin että emme ole pystyneet sitä ihan kaikkien toiveiden mukaisesti sataprosenttisesti tekemään

arvoisa puhemies

puhemies

kerroin juuri sen vastauksen silloiselle komissaarille tämä kirje meni ja se oli mielestäni parempi vastaus kuin olisin voinut kuvitella

kaikki talouden asiantuntijat olivat kriittisiä varoittivat tästä

mutta se on tärkeä myös sen tekijän kannalta ja sen takia että alalla syntyisi sellainen etukäteen jo hyvä sopimuskäytäntö ja että sopimuksen ehdot olisivat kohtuullisia jo valmiiksi ja tämän uskotaan edistävän tätä asiaa

nyt toivoisinkin että valtiovarainministeri stubb voisi kommentoida entisen pääministeri stubbin näkemystä siitä kannattavatko nämä kiiluvasilmäiset säästöt vai eivät

tämä on yksi tärkeä osa meidän tärkeitä isoja talouspoliittisia aloitteitamme joissa me haluamme kertoa näkemyksemme siitä miten reilua yhteiskuntaa rakennetaan ja miten talouspoliittisesti toimitaan oikein tässä varsin haastavassa tilanteessa

eli vähän epäselvä on välillä teidänkin linjanne

mutta hei nyt teillä on mahdollisuus vaikuttaa

sdpn vaihtoehdossa me rakensimme oman vaihtoehtomme työllistäväksi ja rakensimme sen niin että kokonaisuudessaan me ottaisimme vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa

jos tämä korvaus on maksettu oikeudenhaltijalle asianmukaisesti ja korvaus kattaa nimenomaan myös edelleen lähettämisen oikeudenhaltija ei siinä tapauksessa voi vaatia edelleen lähettämisestä muuta korvausta tämän lisäksi

aivan kuten sosialidemokraatit vaikuttivat yhteiskuntaan lähtemällä hallitukseen ja kiristämällä eu politiikan suuntaa nyt on oppositiolla hieno tilaisuus ihan oikeasti lähteä vaikuttamaan tähän kuntauudistukseen

en minä halua tässä jankuttaa mutta en malta olla sanomatta kun ministeri on nyt kohta käyttämässä puheenvuoron että voisitte samalla kommentoida myös tätä korjausvelan todellista määrää joka on huikea aivan huikea

mutta nyt mennään tähän itse asiaan

keskustelu päättyi

no toinen on sitten asiakokonaisuus mikä on eduskunnalla parhaillaan käsiteltävänä eduskunnalla on mahdollisuus näitä käsitellä jatkossakin ja se on sitten juuri tämä verkkotallennusasia joka saa nyt sitten sopimuksellisen muodon tämän esityksen kautta

asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan

työttömiä tulee joka päivä lisää ja joka ikinen käytetty sentti ja euro pitäisi käyttää mahdollisimman viisaasti ja mahdollisimman reilusti ja meillä on siihen oma vaihtoehtomme

pääministeri katainen ja ministeri jutta urpilainen ovat tarjonneet mahdollisuutta tulla mukaan ja minä arvostan sitä asiantuntemusta mitä keskustassa täällä asian suhteen on muun muassa edustaja tölli käytti täällä hyvän puheenvuoron asiasta ja minä jotenkin vaistoan että siellä teillä on kuitenkin haluja monella keskustalaisella vaikuttaa ja voipi olla ja veikkaan että me näemme vielä tässä lopputuloksena sen että keskusta lähtee tähän mukaan

hyvin yllättävä arvovalinta suomen keskustalta

niitä on aina

nyt jos koska olisi työllisyyspoliittisesti suhdannepoliittisesti asuntopoliittisesti sosiaalipoliittisesti viisas tilanne tarttua kunnolla tähän haasteeseen pistää kerralla kunnolla niitä lähiöitä kuntoon ihan oikeasti

minusta tässä koko talouspolitiikassa jonka osa tämä lisätalousarvio on on se idea että viime aikoina on yltynyt maailmalla ihan koko maailmalla ja euroopassa se keskustelu että ei voi olla niin että me selviämme tästä velkakriisistä vain sillä että säästämme itsemme kuoliaaksi ja hengiltä

kukaan ei vastusta energiatehokkuutta

siinä mielessä on ollut ikävä seurata sitä että hallituksen arvovalinta tähän leikkausmoodiin on ollut kovin intohimoinen ja yltiöpäinenkin siinä suhteessa että monta kertaa liiallinen leikkauspolitiikka silloin kun taloutta ihan oikein sinänsä sopeutetaan jos leikkauksia tehdään liiallisissa määrin tai vääriin kohteisiin aiheuttaa myös kasvulle ja työllisyydelle vakavia ongelmia

arvoisa herra puhemies

arvoisa pääministeri kyllä tässä teidän ilmastopolitiikassanne on nyt kolme linjaa

kuten täällä kävi jo ilmi ja kuten on todettu tässähän on vielä sellainen tausta että kun tätäkin valmisteltiin erittäin pitkään niin tuossa keväällä ovat nämä toimijat jotka tähän liittyvät yhdessä sopineet tämän esitetyn mallin ja päässeet siitä kompromissiin ajatelleet että tällä me kaikki hyväksymme tämän systeemin toimia

valiokunta tuolloin katsoi että säännös teleyrityksen velvollisuudesta maksaa tekijälle korvausta lailla säädetyn velvollisuuden täyttämisestä ei ole perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta oikeansuhtaista

toisin kuin usein esimerkiksi hallituspuolueet sanovat niin sosialidemokraattinen vaihtoehto ei ole sellainen että me esitämme vain menoja menon päälle ettemme tekisi arvovalintoja

olen täsmälleen samaa mieltä

on aivan selvää että täytyy tehdä vastuullista politiikkaa täytyy sopeuttaa taloutta silloin kun ongelmia on mutta samaan aikaan kun sitä tehdään on äärimmäisen tärkeää panostaa kasvuun ja työllisyyteen

kyllä minua vähän hämmästytti tämä valtiovarainministeri stubbin arvio sdpn suomi työlinjalle työpaikkoja tässä ja nyt asiakirjasta

ehdotuksen perustuslain säätämisjärjestystä koskevassa arvioinnissa on otettu esiin muuttunut tilanne siirtovelvollisuuden ja sen laajuuden osalta ja on korostettu muutamia näkökohtia

ei tällainen menettely sitä lisää enkä minä niistä uima ja jäähalleista tässä mielessä ole niin huolissani kuin taas siitä että se tavallinen autotalli sieltä sitten tulee

kyllä kaikki talousasiantuntijatkin kantavat huolta esimerkiksi koulutuksen leikkauksista ja siitä että sosiaalisesti epäoikeudenmukaista ja epäreilua on pienituloisten ihmisten ostovoiman leikkaukset ja näin poispäin

se on hyvä että me saamme tätä kautta tämmöisen yhteisesti sovitun tilan ja järjestelyn tälle asialle tekijät saavat korvauksia siitä ja tämä mahdollistaa myös sen että jatkossakin näitä uusia palveluita ja tämänkaltaista palvelua voidaan käyttää ja kehittää koska tätä tällä tavalla nimenomaisesti säädellään

mielestäni tällä logiikalla suomi on oikeastaan jo edelläkävijänä tässä tämän kevään talousratkaisussa joka varmasti kelpaa malliksi myös eurooppalaiseen tai maailmanlaajuiseen ajatteluun siitä mitä juuri nyt pitäisi tehdä

yksi näkökohta

tekijänoikeus kuuluu omaisuudensuojaan

kuten täällä on esitetty monta kertaa hämmennyksenä on myös se että kun me juuri olemme päässeet toisentyyppiseen henkeen eli täällä hallitus puhuu todella innokkaasti normien purusta säätelyn purusta byrokratian purusta kustannusten leikkaamisesta niin nyt me menemme päinvastaiseen suuntaan ja se on puhemies tässä se olennainen seikka

lainsäädäntöä joka poistaa tekijänoikeuteen perustuvan korvausoikeuden tai estää sen toteuttamisen on arvioitava omaisuudensuojan näkökulmasta

haluan sanoa että tämä ei ole pelkästään inhimillisesti väärin vaan se on myös talouspoliittisesti epäviisasta ja siksi tietenkin on tärkeää että nyt hallitus on ministeri stubbin suulla ainakin kertonut että tällainen leikkausmoodi muuttuu työllisyysmoodiksi

se helmi mikä on mukana tässä talouspolitiikassa on tietenkin myös se että sen lisäksi että vastuullisen sopeuttamisen lisäksi kohennamme työllisyyttä teemme sen vieläpä oikeudenmukaisella tavalla

tärkeää on täällä esiin tuotu tuloverotus eli se ideamme että annetaan hyväosaisille vähän vähemmän ja huono osaisille paljon enemmän

tässähän on matkan varrella kun on pohdittu näitä kysymyksiä aivan selkeästi myös euroopan unionin komissio todennut että tämä verkkotallennus ei ole yksityistä käyttöä niin että se tulee nimenomaan jo sitä kautta tämä näkökulma

omaisuudensuojan kannalta olisi arvioitava sekä tekijänoikeuden haltijan että kaapeliverkon omistavan teleyrityksen omaisuudensuojaa

täytyy kyllä sanoa että aitoa huolta tulee tänä päivänä kantaa siitä että esimerkiksi suurissa kaupungeissa on nyt paineita siihen että nostettaisiin lippujen hintoja

tietenkin vähän hämmensi se kun tuolla hallituspuolueiden joukossa välillä tuli sellaista sanomaa että ehkä tässä sitten joskus jos jotain onnistuu emme enää leikkaa

eli minusta on erittäin hyvä asia että voimme todeta täällä että nyt kun vaikka veroja korotetaan niin nyt toteutuu se että jos vähän rikkaampi olet maksat enemmän veroja ja jos vähän pienempituloisempi niin maksat pikkuisen vähemmän

kun kahta tai useampaa perusoikeutta saatetaan yhteen on pidetty välttämättömänä ettei rajoituksilla puututa perusoikeuksien ydinalueeseen

työstä ja eläkkeestä enemmän käteen

muistan kun ministeri pekkarinen näyttävästi viime keväänä julkisuudessa jossain viikonloppuhaastattelussaan kertoi että nyt on aika hyväosaisten osallistua lamatalkoisiin

kaiken kaikkiaan olemme nyt tässä hallituksen esityksessä ottaneet sen asennon niin sivistysvaliokunta varmasti kuin meidän ministeriö että on lähdetty siitä että tämä sitten nimenomaan ei ole sitä yksityistä käyttöä